edustaja soininvaara viittasi tähän sairastavuuskriteerin painoarvoon ja hän viittasi myös siihen että itä suomessahan pitäisi itse asiassa olla tyytyväisiä

oleellistahan varusmiespalveluksessa ja myös palveluajan osalta on se että mahdollisimman suuri osa kenttäkelpoisesta miespuolisesta ikäluokasta kyetään kouluttamaan puolustamaan isänmaata kaikissa tilanteissa

no ok näin tietysti voidaan sanoa

mutta kun näissä hallituksen perusteluissa viitataan siihen että kriteerit on painotettu muun muassa thln tutkimusten pohjalta niin samalla tietysti voi kysyä minkä vuoksi sitten sairastavuuden painoarvoa ei nostettu sille tasolle mitä thl esittää

asevelvollisuuden sisältöä pitää totta kai kehittää jatkuvasti jotta motivaatio uusien ja muuttuvien ikäluokkien keskuudessa säilyisi mahdollisimman korkeana

edustaja autto tuossa päätti oman puheenvuoronsa aika erinomaisesti toteamalla jotenkin niin että kunnat eivät saa irtaantua ihmisten arjesta

palveluskelpoisuutta arvioitaessa tulee lähteä siitä että varusmiespalvelu kuuluu kaikille nuorille miehille niillekin joiden fyysiset tai psyykkiset edellytykset eivät ole parhaimmasta päästä heillekin tulee luoda sopiva palvelusmuoto

jos tässä nyt olisi järkevästi lähdetty aikoinaan liikkeelle niin ensinnä tietysti olisi pitänyt katsoa mitä tehtäviä julkiselle vallalle kaiken kaikkiaan kuuluu millä tavalla ne jaetaan sitten kuntien ja valtion kesken sen jälkeen olisi katsottu miten nämä eri tehtävät rahoitetaan ja sen jälkeen vasta ruvettu katsomaan hallintoa ja rakenteita

no tähän kokeiluun liittyen minäkin totean vain sen lyhyesti että tämä esitys kaiken kaikkiaan tästä kokeilusta on erinomaisen hyvä mutta kun katsoo näitä toimintamalleja tähän kokeiluun liittyen niin tietysti itsellekin tulee mieleen tämä pohdinta ja kysymys onko tämä kokeiluaika kuitenkin nyt sillä tavalla lyhyt että niitä riittäviä kokeilun tuloksia nyt ei sitten saada aikaan

näin toimittaessa paitsi varmistetaan laaja ja monipuolinen reservi sotilaallisten ja muiden kriisien varalle myös ehkäistään syrjäytymistä parannetaan nuorten miesten fyysistä kuntoa ja mikä ehkä tärkeintä vahvistetaan kansallista yhteenkuuluvaisuutta

oikeastaan kysymys ministerille kuuluukin että mitä tässä tapahtuu jos eduskunta suuressa viisaudessaan tulee siihen tulokseen että tätä kokeiluaikaa on syytä jatkaa

mutta samoin kuin monessa muussakin puheenvuorossa niin tämänkään lain säätämisen yhteydessä ei ole syytä unohtaa sitä että meillä on edelleen voimassa tämä hallituksen lupaus siitä että kuntien tehtäviä vähennetään sillä miljardilla eurolla

tässä maassa alkaa tänä päivänä olla jo jonkunlainen kohtuullinen käsitys siitä minkälaiset mahdollisuudet on metsiin perustuvalla biotaloudella mutta tietysti aika paljon valitettavasti on tässä menneenä vuosikymmenenä hukattu

tähän mennessä on aika vähän näitä karsittuja tehtäviä löydetty ja saatu aikaiseksi tilanteessa jossa kunnille kuitenkin on sitten kohdennettu edelleen uusia tehtäviä ja kohtuullisen massiivisia kustannuksia alenevilla valtionosuuksilla eli todettakoon vain se että ministerillä on erittäin paljon työtä ja kuntien odotukset ovat erinomaisen isot

tähän tutkimukseen ja tuotekehitykseen ei riittävästi ole panostettu ja voi sanoa että erityisen huolimaton tässä on kyllä ollut itse metsäteollisuus

tämä on tärkeää muun muassa kajaanilaisen renforsin rannan kehittämisessä siis sen alueen kehittämisessä jonka yritystoiminta on luotu upmn paperitehtaan lopettamisen jälkeen

no viime vaalikaudella aloitettiin hyvin laaja panostaminen ja eteenpäin ollaan menty

itsekin uskon että tätä esitystä tarvitaan kilpailtaessa euroopan laajuisesti jopa maailmanlaajuisesti datakeskusten sijoituspaikoista

mutta ministeri myös tutkimuksen huoli näyttää olevan se että meillä on massiiviset mahdollisuudet mutta vastaavasti tähän tutkimukseen tuotekehitykseen ei riitä kuitenkaan taloudellisia resursseja

miten on

jotta me todella pääsisimme tässä tutkimuksessa tuotekehityksessä sitä kautta koko metsätalouden yritystoiminnassa eteenpäin pitäisikö meidän kuitenkin tehdä vielä tällainen aivan kvanttihyppy siinä miten me rahoitamme entistä enemmän tätä metsäsektorin tutkimusta ja tuotekehitystä

arvoisa puhemies

toki on harmillista että täällä nyt eräissä yhteyksissä on jouduttu viittaamaan siihen että kaikki tarvitsijat eivät saa riittävästi suomalaista uusiutuvaa energiaa omien toimintojensa pyörittämiseen ja sen osalta tietysti hallituksen on syytä mennä itseensä

sanoin tuossa aiemmassa omassa puheenvuorossani että uusi vakuutustuotekorvausjärjestelmä varmasti tarvitsee myös valtiovallan näkemyksiä ja epäilemättä myös osanottoa ja sitä taustaa vasten kyllä on syytä lämpimästi kannattaa edustaja kallin näkemyksiä siitä että niitä panostuksia joita nyt on tähän mennessä käytetty näihin satovahinkokorvausjärjestelmiin olisi syytä jollakin tavalla hakea pönkittämään tätä uutta korvausjärjestelmää jotta nämä tuotteet olisivat sellaisia että vakuutusyhtiöitten niitä kannattaa tehdä ja viljelijöitten kannattaa niitä sitten turvakseen ottaa

se on vietävä tässä talossa nopeasti lävitse ja pyrittävä totta kai siihen että myös sitten komission käsittelyssä tämä esitys etenisi myönteisesti nopeasti ja määrätietoisesti eteenpäin

toki tässä yhteydessä voi pohtia myös sitten sitä onko aivan oikeudenmukaista että vain suuret konesalit hyötyvät tästä esityksestä tarkoittaako tämä käytännössä sitä että nämä pienet kotimaiset konesaliyrittäjät jäävät sitten kilpailussa jalkoihin

sitä on syytä vakavasti harkita

samoin kyllä kieltämättä pidän erinomaisena pohtimisen aiheena sitä mitä edustaja rundgren tässä nosti esille olisiko syytä arvioida myös sitten näitten kotimaisten matkailukeskusten rinnastamista tietyiltä osin teollisuuden kanssa samaan sähkövero

täällä on joissakin puheenvuoroissa hiukan jopa kehuttu tätä tehtyä energiaveropäätöstä mutta minä väitän että tämä esitys on koko lailla torso

kuten täällä edustaja kalli ja muutamat muut ovat jo todenneet niin eun valtiontukisäädökset käytännössä tarkoittavat sitä että nykyisen kaltaista satovahinkokorvausjärjestelmää ei pystytä jatkamaan kovinkaan pitkään ja siinä mielessä on hyvä että nyt haetaan tällaista kahden vuoden siirtymäaikaa jonka aikana ehditään nämä vakuutusmallit kaiken kaikkiaan rakentamaan

on myös syytä kiinnittää huomiota siihen että ala itse eli satovahinkoneuvottelukunta itse näkee järkevänä tällaisen satovahinkovakuutusjärjestelmän aikaansaamisen

arvoisa puhemies

rohkenen sanoa että on suorastaan älyllistä laiskuutta väittää että nämä tavoitteet toteutuvat vain hallituksen peruskuntamallissa

arvoisa puhemies

ministeri on sitoutunut loistavalla tavalla rakentamisen ja kaavoituksen helpottamiseen ja joustavoittamiseen mutta onko samoin koko ympäristöministeriön osalta

meidän on tietysti kyettävä luottamaan myös siihen että näissä mahdollisissa uudistuksissa edetään ihmiset ihmisten tarpeet edellä

millä tavalla te lähtökohtaisesti suhtaudutte tähän selkeään lisämäärärahatarpeeseen

esitys on varmasti ilmastonmuutoksen vuoksi perusteeltaan aivan oikean suuntainen ja oikeanlainen mutta on syytä olla samoista asioista huolissaan mitä tässä ed

kuntien kattamattomat alijäämät ovat laskeneet

kuntien rahoitusasema on parantunut

kaunisto jo esille toi eli ensinnäkin siitä sitoudutaanko millä tavalla ympäri maapallon näihin tavoitteisiin on syytä olla huolissaan siitä että eun sisäiset lentoyhtiöt ja ulkopuoliset yhtiöt asettautuvat hiukan eriarvoiseen asemaan ja erityisen huolissaan on syytä olla tämän esityksen vaikutuksista suomen sisäiseen lentoliikenteeseen huolimatta siitä että meillä on hyvin uudenlainen lentokalusto

yleensähän suojelu tapahtuu sillä tavalla että lisätään joku laji suojelun piiriin mutta onko mahdollista ajatella että voitaisiin toimia myös toisinpäin

arvoisa ministeri mitä te tästä uudistuksesta nyt oikein ajattelette nimenomaan tästä pelastuslaitosten määrän puolittamisesta

eli jos todetaan että tämä suojelutarve selkeästi on poistunut joku laji otettaisiin pois suojelun piiristä ja viittaan tässä nyt lähinnä liito oravaan koska hyvin yleisesti ja kiistattomasti todetaan että sen suojelu on tällä hetkellä jo tarpeetonta

arvoisa puhemies

tämän metsänhoitoyhdistyslain muutokset kaiken kaikkiaan ovat aika massiivisia ja täytyy sanoa että ainakaan itse en näin mittaviin muutoksiin olisi nähnyt tarvetta mutta on erittäin myönteistä että näistä muutoksista on ymmärtääkseni erittäin laaja yhteisymmärrys metsäalan toimijoitten kesken ja tästäkin yhteistyöstä tai tämänkin lain valmistelun osalta on syytä ministeriä kiittää

näistähän on aika paljon varsinkin viime kaudella puhuttu ja puhuttiin myös nyt kilpailulainsäädännön muuttamisen yhteydessä viime keväänä

hän totesi että meillä on massiivinen määrä erilaisia kuntayhtymiä mutta meillä on myös vielä merkittävästi suurempi määrä erilaisia kuntien välisiä yhteistyösopimuksia

mutta sitten muutoin tässä rakennepoliittisessa paperissa minun näkökulmastani hallitus ehkä pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta jatkaa aika tavalla sitä tämän hallituskauden omaa kuntauudistus ja sote uudistuspolitiikkaansa eli tällaista ideologista keskittämistä pakkoliitosuhkaa perustuslakia pilkaten valtionosuusleikkauksia etenemistä hallinto ja rakenteet edellä ja nytkään teillä ei näytä valitettavasti olevan oikein laskelmia siitä mitä näillä kuntien liitoksilla oikein nyt sitten taloudellisesti saadaan aikaan

kun tämän lakiesityksen perusteluja ja taustoja tässä on nopeasti lueskellut jotenkin ainakin minulle on tullut se tunne että ministeriössä katsottaisiin että näillä tuottajaorganisaatioilla ei olisi mahdollisuuksia vaikuttaa maataloustuotteitten markkinoilla ja että ongelmat olisivat pääosin kaupan ja teollisuuden välillä

on tällainen kuntademokratian harmaa alue johon itse asiassa esimerkiksi luottamushenkilötkään eivät pääse käsiksi

ja niin edelleen

kyllä pakko on tietysti kysyä myös sitä onko tässä jälleen yksi sellainen tekijä joka on omiaan karsimaan maan sisäistä lentoliikennettä ja saattamaan sitä kautta maan eri osat eriarvoiseen asemaan

mutta ministeri tähän lakiesitykseen liittyen

kuuntelinko huonosti mutta kun ajatellaan nyt tätä lain kokonaisuutta niin mikä tilanne meillä nyt tällä hetkellä on näitten yhteistoiminta alueitten osalta mikä tilanne meillä on tämän sosiaali ja terveydenhuollon eheyden osalta

ne ovat erittäin hyviä metsänomistajien neuvojia ja tämä neuvonnan roolihan kaiken kaikkiaan on tässäkin keskustelussa juuri tänäkin päivänä korostunut eli ennen kaikkea metsänomistajien jotka ovat entistä etäämmällä näistä metsälöistään neuvonnan tarve tässä korostuu koko ajan

tähän on syytä muistuttaa että kilpailu ja kuluttajavirasto totesi maaliskuussa tänä vuonna alkutuottajaselvityksessä että alkutuottajien asemaa elintarvikeketjussa hankaloittavat sekä tiukka sääntely että toimivan kilpailun kannalta kyseenalaiset sopimuskäytännöt päivittäistavarakaupan ja teollisuuden kanssa

miten te nyt arvioitte sitten näitten mahdollisesti pakkoliitettävien kehyskuntien kehittymistä palvelujen ja asukkaitten näkökulmasta liitoshetken jälkeen

metsänhoitoyhdistykset huolehtivat paikallistasolla myös metsänomistajien eduista ja täytyy sanoa että itselleni tässä vuosien myötä on erityisesti korostunut metsänhoitoyhdistyskentän merkitys puukaupan edunvalvonnassa

siinä samassa selvityksessä todettiin myös se että alkutuottajan neuvotteluasema on yleensä erittäin heikko ja sitä taustaa vasten tässä lähetekeskustelussa vain haluan tuoda esille sen että on aivan välttämätöntä että tämä laki ja tämän lain jälkeen asetukset mahdollistavat sitten suomessa varmasti myös näitten tuottajaorganisaatioitten perustamisen eli se ajatus että niillä ei olisi hyötyä tuottajille on väärä

en ollut tilaisuutta vastauspuheenvuoroanainen vaikka asuntoministeri lähtikin sikäli kun ympäristöä koskevat siis edustaja timo korhonen seurujärvi ja pyrkiä edusti timo korva arvoisa puhemies

kun ostajia on sormin laskettava joukko on aivan välttämätöntä että myös yksityisiä metsänomistajia puun myyjiä edustaa metsänomistajien oma toimielin joka auttaa metsänomistajia puukaupan tekemisessä kilpailuttaa ostajia ja hoitaa myös tarvittaessa puukaupan

olisin jatkanut hiukan samalla linjalla mitä ed

arvoisa puhemies

suomessahan alueellisesta ja nopeasta rakennemuutoksesta on ollut yhteiskuntapoliittisesti ajateltuna aika suurtakin haittaa eli keskittyminen on luonut valtavasti ylimääräisiä kustannuksia sekä muuttoliikkeen lähtö että tuloalueilla

arvoisa puhemies

ymmärrän tätä lainmuutosta ja lain sisältöä niin että vaikka isoja muutoksia tapahtuukin ei yhdistysten merkitys metsänomistajien edunvalvonnassa katoa yhtään mihinkään

tämä esitys luomuvalvonnasta annettavaksi laiksi näyttää monella tavalla ihan oikeansuuntaiselta

muun muassa valvonnan säilyttäminen valtion viranomaisvalvontana on aivan oikea ratkaisu jo uskottavuuden ja alueellisenkin tasa arvon turvaamiseksi

esityksen mukaan metsänhoitoyhdistykset ovat tulevaisuudessa erityislakiin perustuvia yksityisoikeudellisia yhdistyksiä joiden tehtävänä on tarjota jäsenilleen metsän omistamiseen ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä palveluja ja edunvalvontaa

kun näin on niin tietysti kysymys kuuluisi eikö sittenkin olisi järkevämpää pyrkiä estämään väestön keskittyminen tässä yhteiskunnassa ja sitä kautta hyödyntää sekä muuttoliikkeen kohdealuetta että lähtöaluetta

mutta toki tässäkin esityksessä on moniakin asioita joihin tässä eduskuntakäsittelyssä nyt on syytä sitten kiinnittää huomiota

eli minä en usko että näitten korkeakoulujen jatkomenestys löytyisi vanhoja rakenteita ja toimintamalleja vahvistamalla ja sen myötä minusta tuntuu siltä että myös tämä duaalimallin hyväksyttävyys tai jatko on syytä arvioida aika tavalla uudelleen ja lähteä miettimään millä tavalla tällaisia organisatorisia rajoja pystytään kaiken kaikkiaan nyt sitten koulujen osalta ylittämään

ehkä tämä nyt ei kuitenkaan ole millään tavalla suuremman riidan tai kiistan asia

minusta ministeri anttila joka tapauksessa toi esille hyvin oleellisen asian eli hän pohdiskeli sitä miten kyetään turvaamaan kalatalouden kehittymisen edellytykset

osastopäällikkö aaltomaan työryhmässä esitettiin hyvin mittava joukko toimenpiteitä joilla poliisin toiminta sopeutettaisiin olemassa oleviin taloudellisiin resursseihin

mutta vähintä mitä tässä valvontamaksujen osalta nyt eduskuntakäsittelyn aikana on syytä tehdä on arvioida näitten maksujen kustannusvastaavuutta muun muassa riskien suhteen ja valvontaan käytettävän ajan suhteen

jos toimittaisiin pelkän yhdistyslain perusteella niin siinähän olisi ilmeinen riski sille että myös perinteinen palveluliiketoiminta jouduttaisiin ehkä yhtiöittämään

arvoisa ministeri lähdetäänkö tämän työryhmän toimenpide esityksiä toteuttamaan miltään osain ilman eduskunnan poliittista arviointia

täällä on syytä pohtia muun muassa sitä onko nyt sitten oikeanlainen tasapuolinen ja järkevä maksuperuste joku hehtaariperusteisuus vai pitäisikö maksu sitten kohdentaa siihen valvontaan käytettävään aikaan

varsinainen elinkeino tai ansiotoiminta metsänhoitoyhdistyksen sijaan on järjestettävä taloudellista toimintaa varten tarkoitetussa yhteisömuodossa kuten osakeyhtiönä

kieltämättä kun kysymys on luomuvalvonnasta aika kohtuuttoman koviltakin vaikuttavat nämä kirjaukset siitä että virka apua voidaan lähteä pyytämään jopa poliisilta eli tätäkin on kyllä syytä eduskuntakäsittelyssä pohtia

toki liiketoiminnan erottaminen yhdistyksen toiminnasta on tarpeen myös liiketoiminnan taloudellisten riskien hallinnan ja sen toiminnan läpinäkyvyyden kannalta eli tällainen täsmennys on ilman muuta tarpeen

nyt kun katsotaan millä tavalla kaiken kaikkiaan tämä kokonaismaksukertymä laskee ja kun lähdetään todella liikkeelle siitä että kalataloutta pitää kehittää niin jotakinhan tälle maksujärjestelmälle pitää tehdä

lakiesitys lopettaa metsänhoitomaksun ja itseäni tämä kyllä jossakin määrin huolettaa vaikka ymmärränkin tietysti nämä muutoksen perustelut

tämä muutos epäilemättä vaatii metsänhoitoyhdistyskentältä edelleen hyvin merkittävää toiminnan tehostamista mutta tietysti kun metsänhoitomaksu poistuu niin myös metsänhoitoyhdistysten toiminnan tiettyjä rajoitteita puretaan ja se on myönteinen asia

minusta se vaikuttaa aika pieneltä määrältä kaiken kaikkiaan varsinkin kun ajatellaan että näille uusille kenties perustettaville yhdistyksille ei jää niitä taloudellisia vastuita joita näille vanhoille yhdistyksille kaiken kaikkiaan jää

hallituksen ja hallituspuolueitten pidettyjen puheenvuorojen jälkeen kyllä joutuu kysymään missä todellisuudessa te oikein elätte

miksi

kun tätä metsänhoitoyhdistyskenttää nyt aika rajulla tavalla myllerretään niin itse vain näkisin sillä tavalla että nyt sitten metsänhoitoyhdistyksille pitäisi antaa monella tavalla työrauha ja pelkään pahoin että tämä jonkunlaista epävarmuutta sitten aiheuttaa mutta minä luulen että tätäkin asiaa tuossa valiokuntakäsittelyssä tullaan pohdiskelemaan

muutama rivi hallitusohjelmaan ja samalla jäi käsittämättä se että kuntien itsehallinto on myös tämän demokraattisen yhteiskunnan keskeinen perusta

yksi perustelu tuolla lakitekstissä lain perusteluissa kiinnitti huomiotani

siellä uuden lain tarpeellisuutta perustellaan markkinalähtöisyydellä ja kilpailullisuuden lisäämisellä

olin jo varmuuden vuoksi lähtökohtaisesti vastustamassa tätä esitystä sillä oletuksella että tässä taas keskitetään palveluja mutta nyt kun tässä on neljä viisi puheenvuoroa ehtinyt kuunnella niin tämähän taitaa olla ihan järkevä esitys

teiltä puuttuvat taloudelliset vaikuttavuusarviot

te ette ole toimittaneet edes eduskunnalle sen viime kesäkuussa edellyttämiä taloudellisia vaikuttavuuslaskelmia vaan olette jatkaneet edelleen entisellä vallan sokeuttamalla linjallanne niin sote uudistusta kuin myös lupaustenne vastaisesti lakivalmistelua kaupunkiseutujen pakkoliitoksista

lain perusteluihin on kuitenkin kirjattu että kun lain uudistuksen myötä kaikkia metsänomistajia ei enää saavuteta tarvitaan lisää yhteiskunnan varoja metsäkeskuksille

arvoisa puhemies

on erittäin helppo yhtyä siihen keskustelun yleiseen henkeen mikä tässä salissa nyt tämän asian osalta on tehty liittyen nimenomaan tähän tienvarsiopastukseen ja mainontaan

täytyy muistaa että maantielaki tukee infran lisäksi myös alueen elinkeinotoimintaa ja on totta että tiehallinto ainakin tänä päivänä näyttää kieltämättä harjoittavan hyvinkin tylyä ja kategorista toimintatapaa tienvarsiopastuksen osalta

aika mielenkiintoinen kirjaus koska minä ymmärrän sillä tavalla että markkinalähtöisyyden lisäämisellä pyritään pienentämään nimenomaan yhteiskunnan kustannuksia mutta nyt täällä lain perusteluissa on sitten sanottu aivan toisin

kuntakenttä laajasti lukuisissa lausunnoissaan kunnallishallinnon ja talouden asiantuntijat täällä eduskunnassa ja julkisuudessa ovat kannattaneet kuntien syvään yhteistyöhön perustuvaa mallia uudistusten keskeiseksi ratkaisuksi tasavertaisena vaihtoehtona kuntaliitoksille mutta se ei teille käy

hallinto epäilemättä myös näyttää vähenevän ja vakuutuspiirien päätösvalta hieman alueilla lisääntyy eli kaiken kaikkiaan esitys näyttää olevan ihan ok

yksi ongelma myös tässä yhdistysten vastuissa lakiesityksen pohjalta on tuo eläke tapion lisäeläkejärjestelmä

mutta koko ajan on tietysti syytä kantaa huolta siitä että kelan asiakaspalvelu paikallistasolla säilyy mahdollisimman kattavana ja riittävänä

pulliainen totesi muuttaa nyt säädöksiä lakia ja asetusta niin että tiehallinnolle määritellään selkeästi toimintamahdollisuudet tavat ja säädökset näitten tienvarsiopastuksien osalta

varmaan tässä yhteydessä myös on luontevaa käyttää jopa käyttää sanaa kehottaa kelaa entistä vahvemmin harkitsemaan sitä että näitä kelan palveluita tai tehtäviä siirretään yhä enemmän alueille eli sähköinen asiointi antaa siihen epäilemättä nimenomaan tässä kelan toimintaverkossa entistä paremmat mahdollisuudet

yleensähän valtio on ottanut vastatakseen näissä valtion organisaatioitten yksityistämiskuvioissa näitä lisäeläkekuluvastuita ja toivoisin että myös tämän eläke tapion lisäeläkejärjestelmän osalta tässä myös sitten löytyisi ratkaisut jotka eivät rasita näitä niin sanottu

nyt työ ja elinkeinoministeriö ymmärtääkseni on kuitenkin esittämässä julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin otettavaksi uutta erillistä pykälää joka koskee palkkatuen myöntämistä elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle

arvoisa puhemies

lähtökohtana pitää koko ajan olla ihmisten valinnanvapaus palvelutarpeet sekä osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet yhdessä kuntien elinvoiman säilyttämisen kanssa

arvoisa puhemies